kun karjaa oli heikko yksinäinen kunta pieni väestöpohja niin karjaalla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin ulkoistaa omia toimintojaan

tämä oli hyvä uudistus

no se ei siellä toiminut ja nyt kun tämä pieni karjaa onkin osa isoa raaseporia eli leveiden harteiden suojissa niin he ovat jopa onnistuneet näitä ulkoistuksia perumaan

vahva peruskunta on se perusta jolla pystytään ihan aidosti huolehtimaan ihmisten tasa arvoisista palveluista niin sosiaalipuolella kuin terveydenhuollon puolella

arvoisa puhemies

täällä jo tuli tämän kuluneen tunnin aikana aika paljon kysymyksiä jotka kuuluvat todellakin minun tontilleni mutta ehkä sitten debattiosuudessa niihin vastaan ja pidän tämän alkupuheenvuoron kuitenkin kokonaisuudessaan nyt tässä

minun mielestäni silloin kun te toteatte että teillä on hyvä malli pitää kuunnella ja katsoa ja olen myöskin sitten sinne kainuuseen ollut eri alueille yhteydessä ja kysellyt vähän mitä siellä on ihan oikeasti tapahtunut

no minulle on kerrottu että siellä on kaikissa kainuun mallin kunnissa ollut keskustalainen johto ja tilanne on päätynyt siihen että siellä on alettu riidellä ja vetää joka ikinen omaan kotikuntaan päin niin että ei ole saatu sitä yhteistä hyvää nostettua sieltä esille ja tämä on kyllä ollut minun mielestäni tosi huolestuttavaa

kertaheitolla siellä kapakassa olijoiden keskimääräinen varakkuus nousisi vaikka todellisuudessa näiden kapakassa istujien varakkuus ei olekaan noussut

siksi meidän pitää pystyä huomioimaan ne erityisryhmät jotka aiheuttavat myöskin sen että meillä tämä eläköitymisikä todellinen eläkkeellejäämisikä on sillä tasolla kuin se on

tämä on kyllä yksi oikeudenmukaisuuden teko jonka tämä hallitus on tehnyt tuloerojen vähentämisen ja oikeudenmukaisuuden lisäämisen puolesta

eihän se nyt näin voi olla että on paljon kuntia jotka kaikki vetävät kotiinpäin siihen keskustan kotikuntaan päin mutta unohdetaan mikä on suomelle parhaaksi mikä on se kokonaiskuva

mauri salo nyt tässä hehkutti tätä takuueläkettä niin hyvin lyhyesti täytyy sanoa että hyvä edustaja nyt ei kuitenkaan pidä muunneltua totuutta esittää

te tiedätte hyvin niin kuin kaikki tässä salissa tietävät että takuueläke on sellainen että jos on asumistuella niin se leikkaantuu siitä pois ja jos on köyhä niin yleensä on asumistuella jollei satu olemaan maatalon emäntä

eli mitä pitäisi tehdä

esimerkiksi erikoissairaanhoidon piirissä sen kokonaiskuvan on oltava nähtävillä

edustaja tainio joka on siviiliammatiltaan lääkäri totesi hetki sitten että keskustan maakuntamalli ei olisi hyväksi suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle

ensi vuoden talousarvioesityksessä hallitus jatkaa valitsemallaan oikeudenmukaisuuden lisäämisen ja epäkohtien korjaamisen tiellä huolimatta siitä että taloudellinen tilanne on erittäin haastava

ei kannata hehkuttaa sillä tavalla että ihmiset kokevat sitten pettymyksen omassa arjessaan koska monet iäkkäät ihmiset eivät ymmärrä kun te puhutte että heille tulee nyt lisää rahaa ja käytännössä ei tule

se ei olisi pystynyt nimenomaan siihen että meillä työssäoloaika työssäolourat pitenisivät

täällä salissa edelleen väitetään että tämä uudistus ei olisi edennyt aikataulussaan ja nyt vielä kerran tähdennän teille ja toivottavasti tähän ei tarvitse palata aina kerta toisensa jälkeen että tämä uudistus etenee aikataulussaan

veteraanien asemaa parannetaan entisestään panostetaan toimeentuloturvan aktiivitoimiin ja eräs koko hallituskauden merkittävimmistä uudistuksista vanhuspalvelulaki tulee voimaan ensi vuonna ja vanhustenhoivan epäkohtiin saadaan parannusta kun myöskin hoitajien alimitoitukseen saadaan vihdoinkin nollatoleranssi

kyllä se on näin että kun tämä asiakasmaksu nyt sairaanhoitajakäynnistä säädetään niin esimerkiksi verenpainetta mittauttavat iäkkäät ihmiset jotka joutuvat siellä käymään säännöllisesti joutuvat tämän maksun maksamaan

nyt syksyksi on luvattu päälinjat ja varsinainen uudistus on luvattu vasta ensi kevääksi siihen vaiheeseen kun ollaan sitten jo seuraavissa askelissa rakennelain puolella

arvoisa puhemies

ryhdymme myös ehkäisemään nuorten tyttöjen kohdunkaulan syöpiä kun kansalliseen rokoteohjelmaan saadaan vihdoinkin tuo hpv rokote mukaan

te sanotte että hallitus harjoittaa täältä ministeriaitiosta propagandaa kun te itse juuri harjoitatte propagandaa

valmisteleva työryhmä on aikataulussaan heidän työaikansa on tämän vuoden loppuun niin että mikä hoppu teillä nyt on kun hallitus todellakin vastuullisesti haluaa tarkistaa asiat

sillä ei olisi myöskään purettu työttömyysloukkuja

minä sanon nyt tässä kaikkien edessä että olen poikkeuksellisen ylpeä pääministeristämme joka on niin hyvin perehtynyt tällaiseen hyvin hankalaan ja laajaan substanssialueeseen kuin kunta ja sote uudistus ja on hyvin ansiokkaasti vastannut teidän hyvinkin vaikeisiin kysymyksiinne

puhumattakaan siitä että tämän hallituskauden alussa tämä hallitus suureen ääneen puhui siitä kuinka maksukatoille täytyy tehdä jotain jotta kaikkein pienituloisimmat saisivat edullisemman terveydenhuollon itselleen ja tämä maksukattoasia on edelleen täysin levällään

täällä kysyttiin alueellisista selvityshenkilöistä ja siitä mitä heidän toimenkuvaansa tulee kuulumaan ja millä tavalla he tulevat sitten arvioimaan mikä millekin alueelle sopii

pelkkä numeerinen väestöpohja ei ratkaise kun suomi on niin erilainen maa riippuen siitä missä päin suomea ollaan

me emme vastusta tätä lakia siinä mielessä koska tässä laissa on hyvää sisältöä mutta tässä on puutteita ja tämä järjestämispuoli on tästä täysin jätetty pois

sillä me mahdollistaisimme nimenomaan niiden ihmisten jotka ovat koko elämänsä tehneet rakasta vuorotyötä työssäjaksamisen parantamisen

tämä rahalisäys kohdennetaan puoliksi kuntoutukseen ja puoliksi kotona syrjäytymisen kuntoutusmalli on kotonasi

tässä pitää ottaa huomioon se että se kantokyky on paljon muutakin kuin väestöpohja tämä pitää ottaa huomioon kunnan mahdollisuus rekrytoida se minkä tyyppistä väestöä asuu mikä on demografinen kehitys ollut sillä alueella

jotta nämä teidän epäilynne hälvenisivät niin haluan lukea teille täältä orpon ansiokkaan työryhmän linjauksesta ehkä sen tärkeimmän ehkä sen tärkeimmän

vielä puhemies työttömyysloukuista haluaisin puhua

tämä on vakava asia nimittäin kuntapalvelut ovat niitä palveluita joita ei huomaa silloin kun ne toimivat

täytyy ottaa huomioon se onko kunnalla tai alueella kykyä investoida siihen infrastruktuuriin joka on todella tärkeää ja se että kun me puhumme esimerkiksi meidän terveyskeskuksista ja päivähoitopaikoista niin kunnalla ihan oikeasti on myöskin mahdollisuus näitä palveluita sitten tukea ja kannattaa ja myöskin sitten kehittää

silloin meidän pitää miettiä esimerkiksi verotuksellisia keinoja joilla me teemme työnteon niin kannattavaksi että ihmisen on aina kannattavampaa ottaa vastaan työtä

vanhuspalvelulain lisäksi hallitus parantaa myöskin omaishoitajien asemaa

väestön tarvitsemien lähipalvelujen tulee olla saatavilla kaikkialla sote alueella

millä tavalla meillä terveydenhoidon palvelut toimivat

niin kuin täällä edustajat ovat useaan otteeseen todenneet omaishoitajien tärkeä työ pitää tunnustaa myöskin valtiovallan taholta

tästä on kyse silloin kun me puhumme leveistä harteista ja tästä on kyse silloin kun me puhumme kuntien erityispiirteiden huomioimisesta ja tämä on todella tärkeää

kyse on suomen kansan terveyden tilasta suomen kansan tulevaisuudesta

näillä rahoilla aloitetaan vanhuspalveluiden määrätietoinen kehitystyö sekä vanhustenhoivan tason parantaminen muun muassa laitos ja kotihoidossa

arvoisa rouva puhemies

lyhyesti vaan toteaisin kun pukkilan nimi nostettiin tässä esille että pukkila oli yksi niistä henkilöistä jolla olisi ollut vaikutusvaltaa vaikuttaa työeläkeyhtiöiden toimintaan esimerkiksi tiukasti kieltämällä heitä jakamasta rahaa tässä

arvoisa puhemies

olen yrittänyt kuunnella tätä perussuomalaisten puhetulvaa hyvin rakentavalla korvalla

yleiskeskustelu on päättynyt

tämä kunta ja palvelurakenneuudistushan on koko kansan hanke joka tähtää todellakin pitkälle tulevaisuuteen ja tällä halutaan turvata meidän kansalaisten palvelut ei ainoastaan tänään ja huomenna vaan myöskin sitten lapsenlasten lapsille niin että heillä olisi hyvät edellytykset saada niin ikään hyvinvointivaltion mukaiset palvelut

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisina

sitä syntiä mitä on menneessä tapahtunut minä en kantaisi tähän aikaan mukanani vaan lähtisin katsomaan eteenpäin millä tavalla me kaikki täällä parlamentissa yhteistyössä parantaisimme näiden kansaneläkeläisten asemaa

tämä on kyllä todella tärkeä kädenojennus sinne kuntien suuntaan niin että ne lait joita täällä esimerkiksi vanhuspalvelulain muodossa säädetään pääsevät siellä kuntakentässä paremmin voimiinsa

sitten edustaja saarakkala tuntui olevan sitä mieltä että hallituksen pitäisi jättää kunnat yksin sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisessä ja te aika monisanaisesti tätä kuvailitte

esimerkiksi pääministerin esittämä takuueläke minun mielestäni ei ole riittävä koska se jättää ulkopuolelle kansaneläkettä ja pientä työeläkettä nauttivat ihmiset

onneksi teidän edustajanne juvonen totesi että ei tällainen yksityistämismalli ole se hyvä tie suomelle jolla turvataan sitten tulevaisuudessakin sosiaali ja terveyspalvelut julkisella puolella

arvoisa puhemies

tässä salissa on viimeisten parin tunnin aikana kiitelty paljon ja jatkan kiittämistä

rehula on samaa mieltä tästä minun kanssani

valtiovarainvaliokunnan kunta ja palvelujaoston puheenjohtajaa kiitän hyvin lämpimästi hyvästä yhteistyöstä ja myöskin koko eduskuntaa siitä että me saimme sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle näistä eduskunnan rahoista todella tärkeisiin kehittämiskohtiin muun muassa lastensuojelun parantamiseen

mietin vielä sitten että olihan tässä jotain sellaista mistä me olimme samaakin mieltä

hallitus helpottaa myöskin pitkään ilman työtä olleiden kansalaisten työelämään pääsyä ja toimeentulotukeen tehdään ensi vuonna erittäin järkevä uudistus

ei tästä aitiosta kukaan sellaista ole tehnyt

itse asiassa tuossa vanhuspalvelulain välikysymyksessä totesin vastauksessani että vanhukset ovat meidän voimavaramme ja sitä voimavaraa pitää myöskin kannustaa pysymään hyväkuntoisena ja elinvoimaisena ja mahdollisimman aktiivisena jotta myöskin heidän lapsenlapsensa ja mahdollisesti lapsenlasten lapsetkin voivat nauttia sitten näiden meidän kullanarvoisten iäkkäiden seurasta

nyt kun me olemme vasta hallituskauden alussa on minun mielestäni hyvä kuitenkin suhteuttaa myöskin tämä kritiikki siihen että mitään ei ole vielä pystytty toteuttamaan mutta tämä hallitus ei todellakaan siirrä asioita sinne aivan hallituskauden loppuun

ja kuten useat edustajat ovat jo todenneet se raha on aika suuri määrittelevä tekijä sille kuinka paljon pystytään yhden hallituskauden aikana tekemään

mutta muistuttaisin myöskin että keskustapuolueen viime hallituskauden suurta saavutusta takuueläkettä ei ollut lainkaan kirjattu hallitusohjelmaan vaan se saatiin aikaiseksi sitten kesken hallituskauden kuten myöskin lapsilisien sitominen indeksiin

näin ollen jos tästä hallitusohjelmasta nyt puuttuu joitain sellaisia asioita jotka oppositio katsoo tuiki tarpeellisiksi niin varmasti aloitteiden valiokuntatyöskentelyn kautta niiden taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa kaikki se hyvä mikä sieltä tulee nimenomaan taloudellisten rajoitusten salliessa pystytään sitten myöskin tämän hallituskauden aikana toteuttamaan

kun täällä on puhuttu siitä että meidän työikäisten työuria saadaan pidennettyä niin olisi toivonut että myös vanhasen läsnäolo täällä salissa hänen työpanoksensa tänä päivänä olisi ollut hieman pidempi

tämän lisäksi asumistukimenoja tullaan sitten valtionbudjetissa lisäämään noin miljoonalla eurolla

on ymmärrettävää että pääministeri vanhanen on puhunut täällä niin kuin on tänään puhunut koska hänen pitää saada säilyttää kasvonsa ja ehkä jollain tavalla se hänelle suotakoon

asumistukijärjestelmän kokonaisuudistus on tuloillaan

mutta jos sitä kakkua tulee lisää niin varmasti tähän aivan loistavaan hallitusohjelmaan joka tässä teilläkin on edessänne saadaan vielä entisestään parempia kirjauksia koska raha on rajoittanut jonkun verran

tässä maailmanajassa se että me olemme saaneet näinkin uskomattoman hienon hallitusohjelman jolla pystytään vähentämään eriarvoisuutta köyhyyttä terveyseroja on pienoinen ihme

paljon on puhuttu omaishoitajien aseman parantamisesta ja poliittisesti ollaan hyvin laajasti yksimielisiä siitä että omaishoitajien aseman parantaminen on tärkeä asia ei heikentäminen ja kaikkia heikennyksiä pitäisi välttää

tuo hallitusohjelman mukainen lapsilisien indeksikorotusten jäädyttäminen kyllä itseänikin surettaa mutta minun mielestä on todella tärkeää että kaikkein pienituloisimmilta perheiltä ei viedä mitään pois

nyt on joissain kunnissa päässyt käymään niin että kouluikäisten lasten omaishoitajavanhemmilta on viety pois mahdollisuus omaishoitajien kolmen päivän lakisääteiseen vapaaseen

he saavat edelleen tukensa samalla tavalla kuin aikaisemmin eikä myöskään muilta lapsiperheiltä siis viedä varsinaisesti mitään se on vain indeksijäädytys

tämä on aivan poikkeuksellista että hallitus korjaa perusturvan tasoa näin mittavalla tavalla

aiemmin kunnissa toimittiin niin että perusopetuslaki asetettiin ensisijaiseksi laiksi ja tulkittiin omaishoidontukilakia löyhästi

jos minulta kysytään niin mielelläni en tätä leikkausta olisi tehnyt

täällä on tullut paljon kritiikkiä siitä millä tavalla kunnissa saadaan rahat riittämään ja sen vuoksi tuossa omassa avauspuheenvuorossani totesin sen että meillä nyt vanhuspalvelulakiin valtionosuuksia maksetaan hyvin poikkeuksellisella prosentilla

tämä on kyllä mittava korotus jos en sanoisi

arvoisa puhemies

esimerkiksi lomien osalta on katsottu että lomituspalvelut olisi hyvä järjestää niin että pariskunnasta molemmat osapuolet ovat yhtäaikaisesti lomalla entistä enemmän ja tästä saadaan sitten säästöjä aikaiseksi

se että hallitus etenee nyt kuntaperusteisesti kuntaperusteisen mallin mukaisesti ja poikkeustapauksessa voidaan ottaa näitä sote alueita käyttöön linjattiin jo hallitusneuvotteluissa eli tämän asian ei pitäisi kenellekään olla yllätys

sosiaali ja terveysministeriön nykyisen ohjeen mukaisesti näitä omaishoitajia jotka lapsensa oppivelvollisuuden nimissä lähettävät kouluun rangaistaan ja tämä on perin omituista

sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistusta viedään hyvässä yhteistyössä kuntauudistuksen kanssa rinta rinnan tätä sosiaali ja terveydenhuollon

kuntien peruspalvelujen valtionosuudet

myöskin se mihin edustaja väätäinen omassa puheenvuorossaan viittasi millä tavalla sitten esimerkiksi vastuukuntamallilla tai jollain muulla mallilla saadaan hoidettua kaikkien kuntien palvelut kuntoon sehän tässä on se kaikkein olennaisin asia

tässä oppaassa ei kuitenkaan huomioida sitä että lapsilla ja nuorilla on tämä oppivelvollisuus jolloin kodista poissa oleminen ei ole vapaaehtoista

kyllä on ja kyllä on ollut

meillä on nimittäin ollut ikäkaste ohjelma jonka kautta on jo pilotoitu osia tästä vanhuspalvelulaista alueilla muun muassa tuon vastuutyöntekijän käyttöä ja ne tulokset ovat olleet erittäin hyviä

se on kaste ohjelman yksi painopisteistä ja uudessa kaste ohjelmassa joka nyt ensi vuodelta astuu sitten voimaan ovat painopisteinä lapsiperheiden tukemisen lisäksi osallisuuden edistäminen terveysongelmien ehkäiseminen ja vähentäminen lasten nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja palveluiden parantaminen muun muassa

tässä vaiheessa ei ole vielä tehty tarkkoja linjauksia tämän asian suhteen mutta pidän äärimmäisen tärkeänä sitä että alueelliset erityispiirteet otetaan tässä uudistuksessa huomioon

siksi ehdotankin että nimenomaan tätä omaishoidon tukea koskevaa lakia muutetaan eikä perusopetuslakia

toki siitä kaikki ei tule menemään pelkästään vanhusten palveluiden parantamiseen toimintatapojen kehittämiseen ja esimerkiksi järjestöjen kanssa tehtävään parempaan yhteistyöhön

tähän liittyy myöskin tämä syksyinen kuntien kuuleminen niin että kaikki ne alueelliset erityispiirteet jotka saattavat liittyä esimerkiksi etäisyyksiin tai sitten demografisiin piirteisiin otetaan tässä huomioon millä tavalla siellä syrjäseudulla voidaan sitten turvata lähipalvelut myöskin esimerkiksi uusilla tavoilla toimia

tämä on myöskin osa tätä isoa uudistusta ja sen vuoksi tämä kuntien kuuleminen on aivan erityisen tärkeää että meiltä ei jää sitten huomaamatta mitään sellaista mitä siellä alueella viisaat päättäjät pystyisivät sitten meille välittämään muuten

alkuperäinen pykälä kuuluu näin